puolustuskyvyn ylläpito ei kuitenkaan saa jäädä kauniiden korulauseiden alle ja puolustusbudjettia on voitava tarkastella etenkin tarpeet huomioon ottaen

alueellisesti olemme jäämässä kehityksessä jälkeen koska naapurimaat kuten norja ja venäjä kasvattavat puolustusbudjettiaan kun taas meillä on otettu käyttöön kiväärin sijasta puutarhasakset joilla resursseja leikataan tärkeiltä puolustusvoimien toiminnoilta

puolustusvoimien komentaja ari puheloinen on arvioinut että suomi joutuu ensi vuosikymmenellä luopumaan koko maan puolustamiseen tarvittavasta puolustuskyvystä ja yleisestä asevelvollisuudesta jos puolustusbudjetti on jatkossakin nykyisen kaltainen

puolustusvoimiin liittyy monta poliittisesti pyhää asiaa mutta resurssit eivät jatkossa voi olla yhtä raskaasti alimitoitettuja

arvoisa puhemies

suomea on väläytelty kyberturvallisuuden mallimaana ja suunniteltu miljoonan euron panostus on lähinnä muodollinen

todellisuudessa panostukset ovat täysin riittämättömiä turvaamaan edes kansallisen tietoturvaviranomaisen ympärivuorokautisen palvelun

tämä tarkoittaa myös aktiivista toimintaa osana kyberturvallisuutta koska tietoyhteiskunta elää informaatiosta eikä sitä saada ainoastaan odottamalla serverisalissa milloin erilaiset hyökkäysmetodit aiheuttavat niin sanotun punaisen hälytyksen

askeleita totalitarismin suuntaan ei voi ottaa turvallisuuden nimissä eikä kansalaisoikeuksia pidä rajoittaa ulkoisten uhkien perusteella vaan sananvapaus on kaikissa tilanteissa turvattava

maanpuolustustahto on vielä korkealla mikä resurssit huomioiden on jo elintärkeä asia mutta sekin voi alkaa horjua jos toimitaan ihmisten yleistä oikeustajua vastaan

arvoisa puhemies

tämä kaikki johtaa vakavaan jatkopohdintaan siitä millaiselle rahoituspohjalle suomen uskottava puolustus tulevaisuudessa rakennetaan

kuten ministeri mainitsi oikeusministeriön yhteyteen ollaan kokoamassa suuri joukko erilaisia viranomaisia jotka onnettomuustutkintakeskusta lukuun ottamatta ovat kuitenkin toinen toistaan turhempia paperinpyörittelijöitä joiden ainoa tehtävä on vakuuttaa media omasta tarpeellisuudestaan ja tarjota suojatyöpaikkoja valtapuolueiden poliitikoille

paras esimerkki itseään turvottavasta byrokratiasta on vähemmistövaltuutetun toimisto jota ollaan muuttamassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoksi jossa työskentelee pitkälti toistakymmentä ihmistä yli miljoonan euron budjetilla

täysin turhaa byrokratiaa jonka lopettaminen luultavimmin vain parantaisi erilaisten kansanryhmien välisiä suhteita

tieinfralla on ratkaiseva merkitys myös keskuskaupunkien ulkopuolella ja perusväylänpidon rahoitusta suunnataankin liikenneverkon päivittäiseen kunnossapitoon mikä on erinomainen asia

myös yritysten kuljetuskustannuksia alennetaan mikä on sekin hyvä suuntaus varsinkin kun mielessä on pyörinyt rikkidirektiivin kaltainen logistiikkamiina johon hallitus silmät ummessa aiemmin purtensa pamautti

suunniteltujen tie ja väylähankkeiden toteutumisella on näiden päätösten valossa aiempaa suurempi merkitys ja hallitukselle voi antaa pisteitä siitä että näillä näkymin ne näyttäisivät saavan tarvittavaa resursointia

itse olen ollut ylipäätään tyytyväinen jo aiempaan hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon ja varsinkin satsaamiseen rautateihin

erityiskiitoksen haluan antaa suosikkiministerilleni merja kyllöselle joka on luvannut sovittujen hankkeiden toteutuvan eikä niistä siis leikata

pohdintaa helpottaa jos vaakakupissa ovat toisaalla oman kansan hyvinvointi ja toisaalla esimerkiksi miljardiluokan tulonsiirrot euroopan unionin tukemille ulkomaisille rahalaitoksille ja kriisimaille ja myös kehitysapuun

itse kuitenkin suosin suoraa puhetta häpeilemätöntä suomen kielen käyttämistä kärjistämistä ja joskus jopa provosointiakin

kuten aina myös tänään suomen kielen päivänä perussuomalaisilla on vaihtoehto jonka ytimenä on omien kansalaisten hyvinvointi

hyvinvointiahan se hallituskin lisää mutta lähinnä monikansallisten järjestelyjen hyvinvointia kun tukea tuupataan milloin mihinkin kehityshankkeeseen vieläpä omahyväisessä moraalisäteilyssä häpeämättä patsastellen

omat kansalaiset unohdetaan kun tärkeämmäksi on aikojen saatossa muodostunut suojatyöpaikkoja vilisevän maailman parantamisen tukeminen verovaroilla mutta koko maailmaa me emme voi mitenkään pelastaa

olkoon se siis jatkossa vapaaehtoisen antamisen varassa jolloin aulis antaja voisi myös lahjansa kohdistaa oman mielensä mukaan

niin ministeri stubb kuin ministeri hautalakin ovat jo ehtineet kauhistella kehitysapurahoihin puuttumista vaikka kyseessä on aivan minimaalinen leikkaus

niinpä kehitysapurahoitusta ei pidä nähdä mörkönä joka kansainvälisten sopimusten varjossa olisi muka jotenkin pelottavan koskematon

nyt olisi ollut aika leikata kunnolla myös kehitysyhteistyörahoista ja panostaa nekin sadat miljoonat eurot talousahdingoissa kärvisteleviin kuntiin ja oman kotimaan kansalaisiin

arvoisa puhemies

olen nyt kuluvan viikon aikana osallistunut tiiviisti tähän budjettikeskusteluun ja siihen ennen kaikkea jos joku on havainnut maahanmuuttopolitiikan perspektiivistä melkein joka aihepiirissä

mutta tarjoan tässä vielä hyvin lyhyesti muutamia ajatuksia aiheen tiimoilta

ensin opetusministerille

jos koulutuksessa halutaan tehdä säästöjä se kannattaisi aloittaa ulkomaalaisille tarjotusta ilmaisesta koulutuksesta

lukukausimaksujen käyttöönotto ulkomaalaisille opiskelijoille olisi helppo tapa lisätä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuottoja

korkeatasoinen maksullinen koulutus houkuttelisi suomeen parasta opiskelija ainesta ja samalla lukukausimaksut pitäisivät ei toivotun tyhjäntoimittaja aineksen poissa

siinä ei ole mitään järkeä

suomen valtion tulisi olla suomalaisten edunvalvontakoneisto eikä idealistista maailmanparannusta harrastava hyväuskoisten hölmöjen mallimaa ja koko maailman

arvoisa puhemies

hallintorajauudistuksilla ei missään päin maailmaa ole saavutettu olennaisia talousvaikutuksia

sen sijaan hallituksen poukkoileva uhopolitiikka kuntauudistuksessa on täysin lamauttanut kuntien mahdollisuuden pitkäjänteiseen kehitystyöhön

miksi ihmeessä hallitus haaskaa aikaansa hallintorajareformiin joka hajottaa kansalaisyhteiskuntaa ja heikentää suomalaisten elämisen laatua kun aitoja parannuksia julkisen talouden tehostamisessa voitaisiin saavuttaa poistamalla lainsäädännön turhia jäykkyyksiä

kunnanosahallinto ei ole toiminut missään koska valta on aina sillä joka lopullisesti asiat päättää

jos lähipalvelujen päätösvalta todella haluttaisiin jättää paikallisyhteisöille ei puhuttaisi kuntaliitoksista ja kunnanosahallinnosta vaan mietittäisiin miten laajaa väestöpohjaa vaativat palvelut järjestetään niin että lähipalvelut voisivat jäädä ihmistä lähellä olevien kuntien hoitoon

vaikka hallitus nyt kovin väittää kuntia kuulleensa niin kunnissa se kuitenkin koetaan toisin eli armottomana jyräämisenä eikä ole yhtä ainuttakaan syytä odottaa että ensi syksyn kuntakuulemisessa äänensävy siitä miksikään muuttuisi

arvoisa puhemies

niinpä ne yhdessä ovat valmiita johdattamaan kansakuntaamme turmioon sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla vieläpä kasvoillaan ylimairea pepsodent hymy mikä tekee tämän suuruuden ihannoinnin ja liitoshurmostelun erityisen irvokkaaksi

toivon että kansanedustajilta löytyy selkärankaa kyseenalaistaa hallituksen valitsema tie ja selvittää vielä kerran miten suomea voitaisiin nykyisen eriarvoistavan linjan sijaan viedä eteenpäin kaikkia väestöryhmiä hyödyttävällä tavalla ja kunnallista itsehallintoa ja myös kuntalaisten tahtoa kunnioittaen

arvoisa puhemies

olen suorastaan pöyristynyt siitä innosta millä kokoomus ja sdp ovat ajamassa suomen kansalta itsemääräämisoikeuden likakaivoon

ei riitä se että lainsäädäntö ja talousvaltaa tungetaan lahjaksi eulle ja maksetaan miljardikorvauksia siitä hyvästä että ne suostuvat meiltä itsenäisyyden viemään vaan pitääpä vielä varmistaa sekin ettei tavallisella ihmisellä olisi vaikutusmahdollisuuksia edes paikallistasolla

kunnat haluavat päättää asioistaan itse mutta sangen kovapintaisesti nyt ajetaan kuntaliitoksia aivan sikamaisella asenteella ja kiireellä

juuri äskettäin päijät hämeessä yrittivät puoliväkisin saada aikaan liitosta jossa olisi lahden ympärille muodostettu koko maakunnan kattava suurkunta

ei käy

hanke sai kunnissa täystyrmäyksen vaikka maakuntalehtikin sangen epäreilusti pani kaikkensa likoon sen puolesta

ei käynyt vaikka kuinka kokoomuksen edustajat kulkivat kylästä kylään ivaamassa ja pilkkaamassa liitoksen vastustajia ja liioittelemassa yhdistymisen hyötyä

ei käynyt vaikka vihreätkin kiskottiin mukaan ja selvitysmies soininvaara yritti vakuutella kuinka mukavaa on panna viisivuotiaat junaan kulkemaan päivähoitoon kauas kotoa

ei käynyt koska kansalaiset eivät uskoneet rehelliseksi väitettyä linssiinviilausta vaan lukivat tutkimuksia jotka selkeästi osoittivat että sen lisäksi että kuntaliitokset eivät toimi eivätkä tuo toivottuja säästöjä ne merkittävästi heikentävät maaseutukuntien ja reuna alueiden asukkaiden elämänlaatua

miksi viedään väkisin läpi uudistusta joka ei oikeasti edes säästä vaan kurjistaa

kuntapolitiikasta on toki tuttua se että jos kokoomus ei saa reilulla pelillä aikaan haluamaansa tulosta niin sitten käynnistetään valituskierre ja vaaditaan uutta äänestystä milloin milläkin verukkeella

väärin äänestetty väärät mielipiteet väärä kansa

te olette valmiit polkemaan kuraan kansalaismielipiteen silloin kun haluatte pakottaa ihmiset nielemään fantastiset visionne

te viette rahaa sieltä missä sitä kipeästi tarvitaan mutta käytätte sitä surutta siellä missä se on teille kivaa fantastista ja niin ihanan globaalia

haluaisin siteerata yhtä teistä ja sanoa että voi piip mitä peetä mutta jätän nyt sanomatta

sen sijaan kirjoitan sen facebook seinälleni niin että hallitusta myötäilevä läpimädäntynyt mediakenttä voi sieltä huomenna repiä lööpit ja siinä samalla jälleen kerran piilottaa kansalta sen mistä olisi oikeasti tärkeää uutisoida

vastustan jyrkästi kuntien pakkoliitoksia ja kannatan edustaja mattilan esittämää epäluottamuslausetta kansaa kyykyttävälle hallitukselle

arvoisa puhemies

kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat tulisi myös pystyä käännyttämään välittömästi vaikka päätöksestä olisi tehty valitus

toinen hyvä uutinen on se että vastaanottokeskusten kapasiteettia tullaan edelleen sopeuttamaan ja sisäministeriö on jo pitänytkin yllä ylikapasiteettia ikään kuin odottaen turvapaikanhakijoiden vyöryä

nyt pitää uskaltaa lopettaa lisää kokonaisia vastaanottoyksiköitä jotta itse itseään ruokkiva turvapaikkabisnes loppuu ja siitä taloudellisesti riippuvaisten tahojen määrää saadaan vähennettyä

arvoisa puhemies

suomi on nyt sitoutumassa euroopan pysyvään vakausmekanismiin jonka perustamista on kiirehditty ja jonka konkreettiset perustamistoimenpiteet ovat takuulla olleet jo kauan käynnissä

syytesuojattu toimitusjohtaja lienee jo valittu hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsenet tiedossa ja anonyymissä osoitteessa sijaitsevat toimitilat sisustettu

siellä uutuuttaan kiiltävien lattialaattojen ja kromin keskellä istunee jo joukko työntekijöitä odottamassa poliittista mandaattia toiminnan aloittamiselle

tilanteessa jossa euron tulevaisuuden voi nähdä olevan vaakalaudalla olemme luovuttamassa vaikutusvaltamme pois emme sitä vahvistamassa emmekä edes säilyttämässä

evmssä suomen mielipiteellä ei ole mitään merkitystä sillä päätöksiä tehdään siellä helposti määräenemmistön turvin ja pieni suomi nauretaan nurin

kyse ei ole enää edes mistään takausvastuista eikä potentiaalisesta suomalaisten maksettavaksi jäävästä osuudesta vaan ihan oikeasta rahasta

arvoisa puhemies

kyproksen pankit ovat nyt vaikeuksissa ja saksalaislehti die zeitin mukaan asiantuntijat varoittavat että selvitäkseen uhkaavasta vararikosta kreikka tarvitsee aivan pian kymmenien miljardien suuruisen kolmannen tukipaketin